henkilön tahdosta riippumatta toteutettavan hoidon tavoitteena voi olla henkilön itsensä terveyden suojaaminen tai sellaisen henkilön läheisen suojaaminen joka päihteiden käytön yhteydessä käyttäytyy muita vaarantaen

luonnonsuojelufanaatikot ovat kuitenkin hyvin edustettuina valmistelussa vaikka hyvin myös tiedetään heidän näkemyksensä turvetuotannosta eli se on vastainen

päihteiden käytöstä aiheutuva väkivaltatilanne voidaan väliaikaisesti rauhoittaa esimerkiksi poliisin toimenpitein mutta päihteiden ongelmakäyttöön liittyy monesti yksilön itsensä puutteellinen kyky ymmärtää tilansa

ilmastotavoitteiden saavuttaminen ei ole ainoa syy vaan kotimaista energiatuotantoa kuten turvetta tarvitaan kipeästi korvaamaan tuontienergialähteitä

lakiesityksen myötä kivihiilen käyttö tulee varmasti lisääntymään

ja me olemme saaneet tarpeeksemme kaikista niistä laiskiaisista joita meidän on ollut pakko pitää ja ravita viime talvesta alkaen heidän tekemättä puolestaan pienintäkään hyötyä

ilman tehokasta tahdosta riippumatonta hoitoa koskevaa lainsäädäntöä huumeongelma tulee veronmaksajille kalliimmaksi mitali todettiin tehdyn matin luiden käyttäjiin rikollisuuden ilmaisten oikeudenkäyntien vankiloiden sairaaloiden ja mielisairaaloiden muodossa

perussuomalaisten eduskuntaryhmä toivoo ettei tällaista ajattelutapaa esiinny missään eikä milloinkaan tulevaisuudessa

ilmeisesti tulkitsen kunnallista kansanvaltaa hiukan toisin kuin istuva hallitus ja sen selonteko josta käy selkeästi ilmi valtiovallan voimakas rooli suorastaan sanelupoli tiikka tämän uudistuksen edellyttämien kunnallisten selvityksien ja täytäntöönpanojen suhteen

koko palvelurakenneuudistuksen ydinongelma on ollut koko sen olemassaolon ajan se että se on tehty valtion ja ylikunnallisen hallinnon näkökulmasta

erityisesti kuntaliitosten myötä kuntalaisten mahdollisuudet saada tarvitsemiaan terveyspalveluja ovat heikentyneet palveluverkon karsinnan ja etäisyyksien kasvun takia

on myös kysyttävä kun palvelurakenteen uudistuksessa haetaan vain taloudellisia etuja unohtaen käytännöllisyys ja tarkoituksenmukaisuus missä menee uudistuksen raja

tulevaisuudessa tulemme näkemään yhä enemmän kuntia joilla on yksi tai kaksi suurta keskustaa ja harvaanasuttu reuna alue

se ei suinkaan johdu siitä että väki on muuttanut pois vapaaehtoisesti vaan se johtuu siitä että vanhasen hallitukset ovat omilla toimillaan edesauttaneet suomea muuttumaan entistä harvemmin asutuksi

arvoisa puhemies

hallituksen esitys kansalaisuuslain muuttamisesta vie lakia mielestäni väärään suuntaan löysätessään kansalaisuuden ehtoja

en usko että maamme muuttuminen suurten kuntakeskusten ja asumattomien laajojen maa alueiden maaksi on hyväksi yhteiskunnallemme pitkällä tähtäimellä

hallitus esittää laissaan nuhteettomuusvaatimusten lieventämistä rikollistaustaisilta ulkomaalaisilta kielitaitovaatimusten madaltamista ja suomessa vaaditun asumisajan lyhentämistä

koko maan asuttuna pitäminen on ollut siis huomatkaa

hallitus ei ole sisällyttänyt esimerkiksi kansalaisuuskoetta uuteen kansalaisuuslakiin vaikka tämän kaltainen koe on käytössä muun muassa saksassa hollannissa ja tanskassa joissa kansalaisuustestin käyttöönottoon on oltu tyytyväisiä

hallitus ei ole kansalaisuuslakia valmistellessaan myöskään kysynyt hallintovaliokunnan näkemystä laista vaikka ulkomaalaisasiat kuuluvat sen toimialaan

ei ainakaan tämä hallitus

arvoisa puhemies

hallituksen valitsema linja kansalaisuuden ehtojen löysennyksistä on sikäli outo että muualla eussa ovat kansalaisuuskriteerit pikemminkin kiristyneet

on se nyt merkillistä että ministeriä joka istuu hallituksessa ei saa arvostella siitä että hän omalla panoksellaan on vaikuttamassa siihen että maakunnasta lähtee työpaikkoja

suomessa ilmeisesti kuvitellaan että löysemmillä kansalaisuuskriteereillä ulkomaalaiset saadaan kotoutumaan ja oppimaan kieltä paremmin

rohkenen epäillä moista

lakiin sisällytettyjen löystyvien kansalaisuuskriteerien vuoksi kansalaisuuden saavien joukossa tulee olemaan kasvavassa määrin sellaisia henkilöitä joilla on taustallaan rikoksia tai joiden kielitaito tai suomen kulttuurin tuntemus on vakavasti puutteellinen

jos laki tulee voimaan on vain ajan kysymys koska kansainväliset terroristiryhmät maailman eri kriisialueilla tulevat käyttämään hyväksi suomen löysää lakia

olisi typerää kuvitella että suomi joka on armeijakalustolla mukana muun muassa afganistanin sodassa ja afrikan sarven levottomuuksissa ei voisi toimia tukikohtana ääriaineksille löysän kansalaisuuspolitiikkansa ansiosta

arvoisa puhemies

kannatan ed

arvoisa puhemies

mielestäni olisi paljon halvempaa harjoitella vaikkapa itämerellä kuin lähteä seilaamaan somalian rannikolle saakka

ihmettelen myös sitä miksi suomi päätti osallistua sotilasoperaatioon merellä eikä maissa vaikkapa satamassa jossa jaetaan ruoka apua ja osallistuisi sen suojaamiseen

tiedossanne varmasti oli että somaliaan tuotua ruoka apua ryöstetään aivan muualla kuin merellä

tämän päivän käsittelyssä oleva tulevaisuusselontekoon liittyvä himasen työryhmän raportti kestävästä kehityksestä maksoi suomalaisille veronmaksajille yli miljoona euroa

arvoisa rouva puhemies

tulevaisuusselonteko itsessään on varsin yksipuolinen ja se selvästi pönkittää hyvin kokoomuslaista poliittista ohjelmaa eikä suinkaan ole isänmaan tulevaisuuden asialla

hallituksen esitys valvontarangaistusta ja sähköistä valvontaa avolaitoksissa koskevaksi lainsäädännöksi ei tule ehkäisemään rikolliselle tielle joutumista

kokoomuslainen sävy vallitsee tässäkin kun kuvitellaan että maamme työttömillä ja muilla vähäosaisilla olisi todellakin tulevina nälkävuosina aikaa ja energiaa mietiskellä onko heidän elämänsä arvokkaan elämän kulttuuria

vankilassa suoritetun vankeusrangaistuksen vaihtuminen kotiarestin kaltaiseksi rangaistukseksi ei estä vaikkapa harmaan talouden rikoksia kuten ed

takuulla he tuntevat ilman syvempää pohdiskelua että ei ole olo kovin arvokas kun työtä ei ole ja nälkä kolkuttaa ovella

tällaiset tutkimukset jos niitä voi edes sellaisiksi kutsua vähättelevät köyhien ongelmia ja osoittavat selkeää ylimielistä asennetta kansalaisten kokemia todellisia ongelmia kohtaan

panta ei siis esimerkiksi estä talousrikollisuutta kun tuomion saanut voi huseerata kotonaan ihan mitä haluaa

sitä minkä takia nyt ollaan tässä tilanteessa eli ei yhtikäs mittään

vai osaako se panta vahtia käyttäjänsä tietokoneen ja puhelimen käyttöä ja ilmoittaa siitä viranomaisille

ei heillä ole aikaa pohdiskella tällaista jonninjoutavuutta kun he odottavat todellisia tekoja päättäjiltä miehiltä ja naisilta jotka ottavat heidän hätänsä tosissaan eivätkä pohdiskele norsunluutorneissaan filosofista soopaa ja sitten maksata sitä huvia vielä kansalla

lisäksi se on kuulemma hyvä bisnes kun lainaamme rahaa halvalla ja riskilainaamme sen kreikkaan lisäkorolla varustettuna

mahdollisen laajemman sähköisen valvonnan myötä yhä useampi rikoksen uhri tulee kokemaan itsensä petetyksi suomalaisen oikeuslaitoksen taholta kun rikokseen syyllistynyt henkilö ei saakaan vankilarangaistusta

monissa keski ja etelä euroopan maissa olisi ihmisiltä jo pinna palanut ja he olisivat barrikadeilla huutamassa ministerit tilille kansan sumuttamisesta

kuitenkin mielestäni asia on niin että vankilarangaistukseen tuomitun tulee kärsiä rangaistuksensa vankilassa eikä mikään sähköinen hilu ranteessa tai nilkassa tee rangaistusta rangaistukseksi

perussuomalaiset haluavat säilyttää koko maan kattavan yliopistoverkoston koska näin taataan tasavertaiset opiskelumahdollisuudet eri puolilla suomea

arvoisa puhemies

himasen työryhmän raportissa annetaan ymmärtää että työperäinen maahanmuutto tulevaisuudessa edesauttaa maamme hyvinvointia

nuoret kokevat tulleensa yhteiskunnan hylkäämiksi koska heille ei ole tarjota heille kuuluvaa perusoikeutta eli työtä

arvoisa puhemies

pari kolme vietettyä vuotta pallo jalassa hillitsisi varmasti paatuneimpienkin mummonryöstäjien rikoshaluja

heinäluoma kehitteli puheenvuorossaan kansallisista eduista ja tuli vain tuossa mieleeni ovatko nyt suomalaiset neuvottelijat tuolla eussa päin ja suomalaiset virkamiehet ja jopa suomen kansanedustajat tämmöisiä lakeja laatiessaan jotka ovat kansallisia etuja vastaan ottaneet huomioon sen että hehän toimivat sitä luottamustehtävää vastaan mihin heidät on tänne asetettu kansalaisten etuja ajamaan

etelä suomen aalto yliopisto on jo pelkästään mediassa saamansa huomion johdosta etulyöntiasemassa verrattuna muihin yliopistoihin kilpailtaessa rahoituksesta mitä voidaan pitää epäoikeudenmukaisena ja epätasa arvoisena

kuitenkin suomeen tulevat maahanmuuttajat ovat oecd maihin tulevasta ulkomaalaisesta työvoimasta kaikkein vähiten koulutettuja tai jopa lukutaidottomia

on syytä vielä todeta sekin ettei ulkomaalaisten yliedustusta suomalaisissa vankiloissa ja vankiloidemme yleistä ahtautta tule helpottaa pantarangaistuksella vaan lähettämällä rikolliset kärsimään rangaistusta kotimaihinsa

tätä ei voida pitää sellaista vastuullisuutta ja suomen kansalaisten etuutta osoittavana varainhankintana jota vanhasen toinen hallitus on toistuvasti vaatinut eduskunnalta

tämän seurauksena kansalaisten mahdollisuudet tasa arvoiseen opiskeluun kaventuvat

perussuomalaisten mielestä yliopistojen uudistamisen yhteydessä olisi tärkeää pohtia myös sisäänpääsyvaatimuksia ja sisään otettavien opiskelijoiden määrää

arvoisa puhemies

tilannehan on käytännössä se että ryöstämällä suomalaisen laivan ja jäämällä siitä kiinni odottaa rosvojoukkoa kuukausien mittainen ilmainen matka suomessa

ruohonen lernerin tekemää esitystä

tosiasia on se että meillä valmistuu aivan liikaa ihmisiä yliopistoista suoraan työttömyyskortistoon ja samaan aikaan meillä on pulaa ammattikoulutuksen saaneista

siinä sivussa on kätevä hakea turvapaikkaa ja pitkittää maassaoloa mahdollisilla valituksilla jopa vuosilla

olisi erittäin mielenkiintoista tietää mistä näihin merirosvo oikeudenkäynteihin ja ylläpitoon yleensä tarvittavat varat aiotaan hankkia

lisäksi on myös aiheellista kysyä miten on mahdollista että ruotsinkielisillä on yhä edelleen joihinkin koulutusohjelmiin pelkästään kielelliseen taustaan perustuvia erikoiskiintiöitä

näiden kiintiöiden tuloksena ruotsinkielisten on huomattavasti helpompi saada haluttu yliopistotason opiskelupaikka kuin suomenkielisten

arvoisa puhemies

poliittisen päätöksenteon piirissä oleva yliopisto on mielestämme lähtökohtaisesti aina parempi vaihtoehto kuin markkinaehtoisen päätöksenteon piirissä oleva yliopisto

tämä ei voi olla vaikuttamatta ihmisten haluun työskennellä yliopiston palveluksessa tehden samalla korkeatasoista tutkimus ja opetustyötä

lopuksi haluan todeta että perussuomalaisten eduskuntaryhmä suhtautuu varauksella siihen että laki määrää puolet yliopiston hallituksen jäsenistä yliopiston ulkopuolelta tuleville

tämä vaikuttaa kielteisesti yliopistojen henkilökunnan ja erityisesti opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksiin omassa yhteisössään

yliopistojen henkilökunnalta ja opiskelijoilta tulleen runsaan palautteen perusteella heidän antamaansa palautetta ja kritiikkiä ei ole huomioitu tarpeeksi valmisteltaessa nyt käsiteltävänä olevaa lakia

pääministeri jyrki kataisen johtama kuuden puolueen hallitus on koko olemassaolonsa aikana jaksanut julistaa vastuun kannosta

tämä käy ilmi kun luemme hallituksen turvallisuus ja puolustuspoliittista selontekoa jota voisi hyvin kuvata lyhyesti ja ytimekkäästi vaisuksi

onko hallitus niin toimintakyvytön että sen on siirrettävä ratkaisut seuraavalle hallitukselle tai seuraavien vaalien jälkeisiin hallitusneuvotteluihin

kyllä niitä varmaan on siellä vähintään kymmenen ja silloin se korvattavien oikeuskulujen määrä on varmasti kymmeniä miljoonia euroja eikä vaan joku muutama satatuhatta

rouva puhemies

pidän edustaja lehdon tekemää lakiesitystä kannatettavana ja etenkin siitä näkökulmasta kun viime päivinä on ollut hyvinkin paljon yleisökeskustelua tämän asian tiimoilta ja siellä on kovastikin kritisoitu sitä että hyväpalkkaiset kansanedustajat jäävät sitten vuosikausiksi oikeastaan yhtä hyvälle eläkkeelle

kyllä ymmärrän täysin kansan närkästymisen tästä näkökulmasta ja toivon että eduskunnassa nyt käytäisiin uudelleen keskustelu tästä miten tätä eläkejärjestelmää jatketaan

itsenäinen ja uskottava maanpuolustus vaatii panostuksia

me pidämme armeijastamme huolta koska haluamme että se kykenee tarpeen tullen puolustamaan itsenäisyyttämme ja itsemääräämisoikeuttamme yhteiskuntarauhaa ja vakautta

naapurimaissamme tilanne on toinen

hallituksen turvallisuus ja puolustuspoliittisessa selonteossa puhutaan komeaan sävyyn paikallisjoukoista

paikallisjoukkoja käytetään muun muassa paikallisiin taistelu suojaus ja valvontatehtäviin joukkojen perustamiseen alueellisten ja operatiivisten joukkojen tukemiseen yhteydenpitoon viranomaisten kanssa sekä niiden tukemiseen

tämähän kuulostaa vallan hienolta tekstiltä vai mitä

arvoisa rouva puhemies

selontekoa lukiessa on selvää että sen paikallisten joukkojen tulee tuntea erityisen hyvin oma alue sen erityispiirteet ja tarpeet mutta miten tavoitteeseen käytännössä päästään niillä alueilla joiden puolustaminen ei hallitusta kiinnosta

omakotitalon pientalon ja asuinkiinteistön kuntotarkastuksilla pyritään kiinnittämään pientalojen omistajien ja erityisesti kiinteistön kauppatilanteessa myyjinä ja ostajina olevien yksityishenkilöiden huomiota kaupan kohteena olevan rakennuksen kuntoon

haastavaa on myös se kuinka paikallisjoukkojen kautta vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintoja kytketään tiiviimmäksi osaksi puolustusvoimia ja kokonaisturvallisuutta kataisen hallitus kun on leikannut tylyllä kädellä vapaaehtoisille maanpuolustusjärjestöille myönnettävää tukea

kuntotarkastus parantaa mahdollisuuksia rakennuksen asianmukaiseen kunnossapitoon elinkaariajattelun mukaisesti ja kiinteistökaupan tekoon siten että kaupan molemmilla osapuolilla on oikeat ja riittävät tiedot kaupan kohteen kunnosta

arvoisa puhemies

irlannin kohdalla testit näyttivät erittäinkin hyvää tulosta eikä minkäännäköistä huolta pitänyt olla